se oikeastaan vielä korostui siitä lähtien kun suomi toimi etyjin puheenjohtajana ministeri kanervan ja ministeri stubbin johdolla

tämä kehitys näkyi erityisen selvästi viime vuonna jolloin hallitus päätti puolittaa kehysriihessä aiemmin keväällä sopimansa alkoholiveron korotuksen matkustajatuonnin hillitsemiseksi

nämäkään saavutukset eivät toki ole yksin keskustataustaisten toimitusjohtajien saati hallituksen tai hallituksen puheenjohtajan ansiota mutta faktoja ne ovat

mutta toivon että perussuomalaiset eivät ehdoin tahdoin vastusta tätä esitystä ja hankaloita kuntien elämää aiheuta uusia päätöksiä jotka siellä on jo ensi vuoden veroprosenttien osalta tehty tai sitä että kunnat toimivat jatkossa lainvastaisesti

on oikein että tutkimus ja kehitystoiminnan kannustimilla vauhditetaan innovaatioita ja luodaan uusia nimenomaan korkean osaamisen työpaikkoja

rakennepaketti käynnissä olevat sosiaali ja terveysuudistus sekä kuntarakenneuudistus ja syksyllä valmistuva eläkeuudistus vahvistavat suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa muutoksen keskellä

valtuuskunnan jäsenenä haluan vielä tässäkin yhteydessä kiittää valtuuskunnan puheenjohtaja kanervaa siitä merkittävästä panoksesta jonka hän on tuonut edustaen näissä keskusteluissa koko suomea ja tuoden arvokkaan roolinsa tähän kansainväliseen vuorovaikutukseen ketään toista valtuuskunnan jäsentä ja kokouksiin osallistunutta unohtamatta

tämä esitys koskee nimenomaan rahojen piilottamista veroparatiiseihin ja äskeinen keskustelu koski sitä että laittomasti hankittua rahaa piilotetaan kotimaassa tai ulkomailla

valmistelussa ja asian valiokuntakäsittelyssä joka oli hyvin perusteellinen on ilmennyt toisaalta etteivät matkustajat useinkaan tiedä mitä yksityishenkilön verovapaan tuonnin edellytykset käytännössä tarkoittavat

jos tulevaisuudessa kielletään poliittisen taustan omaavien henkilöiden hakeutuminen virkoihin niin koskeeko tämä linjaus myös ay liikettä

tässä keskustelussa on tullut esiin että tämä on tarttumista ongelmaan liian myöhäisessä vaiheessa

kysymys on tuotteista jotka yksityishenkilö hankkii omaan käyttöönsä ja kuljettaa itse mukanaan suomeen

mutta yhä suurempi ongelma meillä on se että aivan laillisin keinoin niin euroopassa kuin kansainvälises ti kansainväliset konsernit siirtohinnoittelevat omaisuutensa niin että veroja pystytään välttämään huomattavasti suuremmassa määrin kuin nyt puheena olleen kotimaisen harmaan talouden keinoin

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta annettua lakia väliaikaisesti näillä näkymin kertaluontoisesti siten että mahdollistetaan rahastosta valtion talousarvioon siirrettävän määrän korottaminen ensi vuonna

omalla käytöllä tarkoitetaan paitsi henkilökohtaista käyttöä myös perheessä tai perhejuhlassa tapahtuvaa käyttöä tai lahjaa mutta ei muuta

arvoisa puhemies

muutaman viikon päästä työnsä aloittavalla uudella hallituksella ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa kevään kehysriihessä sovitut uudistukset ja viedä päätökset maaliin

mutta tämä ei ole suinkaan ainoa keino miten ongelmaan on puututtu ja pitää edelleenkin puuttua

aina suomalainen kilpailukyky ei ole riittänyt

vastaavasti minkälaista vastiketta tahansa vastaan luovutettavat tuotteet katsotaan tuoduiksi kaupalliseen tarkoitukseen

tämä tarkoittaa esimerkiksi omakustannushintaan kaveriporukalle tuotavia juomia yrityksen tai yhdistyksen omiin tilaisuuksiin kaavailtua tarjoilua ja niin edelleen

yksi osoitus tarvittavasta reagointikyvystä on päätös lievittää rikkidirektiivistä aiheutuvia ongelmia suomalaiselle työllisyydelle

esimerkiksi viime vuonna konserniverotuksen osalta pystyttiin torjumaan monikymmenkertainen määrä verotulojen menetyksiä kuin pystyttiin näillä harmaan talouden torjuntayksikön omilla keinoilla

tilaa ei ole puoluepukaroinnille eikä henkilökohtaisille erävoitoille ei hallituksessa eikä oppositiossa ei myöskään työmarkkinakentillä

yksi sellainen keino millä resursseja voidaan lisätä mutta toisaalta muutoinkin voidaan tehostaa käräjäoikeuksien toimintaa on se että lautamiesjärjestelmää uudistetaan

valiokunta pitää ohjetasojen käyttöönottoa edellä mainituista syistä perusteltuna vaikka ohjetasoiksi ehdotetut vähimmäismäärät ovatkin varsin korkeita

laittomuudet satamien ja suomen viennin pysäyttäminen sanaharkan perusteella eivät edistä talouskasvua eivätkä ole tältä vuosikymmeneltä tai vuosituhannelta toimintatapana

osin siitä syystä tämän vuoden alusta tuli voimaan uudistus joka vähentää lautamiesten käyttöä

siksi on äärettömän tärkeää että niin eurooppalaisessa kuin kansainvälisessä viitekehyksessä kiinnitetään huo miota siihen että konsernien sisällä verotus on oikeudenmukaista kansainvälisesti ja toisaalta suomen kannalta että suomi pysyy kilpailuasetelmaltaan edullisena jotta veroja

meidän on pidettävä huoli siitä että suomi on kilpailukykyinen maa yrittää investoida työllistää ja jopa tehdä tulosta joka lopulta koituu meidän kaikkien eduksi

arvoisa puhemies

vaikka ohjetasot eivät ole rajoituksia ne helpottavat ja selkeyttävät joka tapauksessa tullin valvontatyötä ja asettavat matkustajille nimenomaisen selvitysvelvollisuuden tuotteiden käyttötarkoituksista ohjetason ylittäviltä osin

samalla kun edistämme voimallisesti jo tehtyjä päätöksiä kokoomus on aina valmis kaikkiin sellaisiin uusiin ratkaisuihin jotka vahvistavat talouskasvua edistävät yrittäjyyttä ja luovat suomeen uutta työtä kunhan ne tehdään yhdessä linjaamiemme periaatteiden mukaisesti siten ettei luottamus vastuulliseen julkisen talouden hoitoon vaarannu

kannattanee

myöskin esitutkinta poliisi ja pakkokeinolainsäädäntöä uudistetaan ja myöskin tiedoksiantoa oikeudenkäyntiasioissa tehostetaan entisestään

voimme sorvata kaikenlaisia vähennyksiä ja tukia jotka sinänsä ovat hyödyksi mutta jos työpaikat jatkavat muuttoaan muualle on meidän ryhdyttävä tositoimiin

tämä on paljon suurempi kysymys kuin nämä sinänsä varsin tärkeät yksittäiset harmaan talouden torjunnan keinot

tullin arviointi perustuisi edelleen aina kokonaisharkintaan jossa yhtenä perusteena otettaisiin huomioon tuotujen juomien määrä

tämän johdosta hallitus oli käytännössä pakotettu tekemään väliintulon joka tapahtui sitten tällä ikävällä tavalla verojärjestelmään tuotavalla uudella jos sanon älyttömällä poikkeuksella eli koulutusvähennyksellä

osakemarkkinoilla siis uskotaan että suomen talous osin hallituksenkin toimenpiteiden ansiosta nousee

zyskowiczinkin esiin tuoma kysymys siitä että erityisesti näissä laajoissa talousrikosasioissa on huolehdittava siitä että esitutkinnan ja syyteharkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn ketju on toimiva ja asiat etenevät koko ketjussa ripeästi

muita huomioon otettavia seikkoja olisivat nykyiseen tapaan muun muassa tuojan asemaan tuonnin toistuvuuteen tuotteiden laatuun ja kuljetustapaan liittyvät seikat

elvytys on siis varmasti onnistunut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

erityisen ylpeä kokoomuksen eduskuntaryhmä on siitä että hallitus haluaa jokaisen suomalaisen nuoren mukaan tulevaisuutemme rakentamiseen

onko elvytyksellä rakennusalalla ollut merkitystä ja missä määrin

se on totta siltä osin kuin kyse on siitä että ihmisiä tarvitaan käräjäoikeudessa

jatkossa toivoisi että hallitus pitäisi niin verolainsäädännön kuin kaiken muunkin lainsäädäntövallan omissa käsissään ja työmarkkinajärjestöjen tehtävät tulisi rajata sinne mitä varten työmarkkinajärjestöt ovat olemassa

mutta suurelta osin käräjäoikeudessa hoidetaan myös bulkkitavaraa samoin hallinto oikeuksissa

ei ole missään mielessä järkevää että valtio valitsisi voittajia täsmätukiaisin tai elvytyspanostuksin ja verottaisi näiden katteeksi kansalaisia ja yrityksiä entistä kireämmin

moni oikeudenkäynti on tosiasiassa kirjallista prosessia jossa oikeuskysymykset ovat hyvin yksinkertaisia

nyt toteutettava yhteiskuntatakuu jatkaa tulevaisuusotetta joka aloitettiin jo perusopetus paremmaksi ohjelman kautta kun kokoomusministerien johdolla päätettiin lisätä tukiopetusta kerhotunteja ja pienentää ryhmäkokoja

tällaisissa tapauksissa on välttämätöntä miettiä muutakin kuin sitä että ratkaisu tulee lähellä varsinaista tapahtumapaikkaa missä itse tapahtuma on sattunut josta vaikka maksamaton lasku on aiheutunut

arvoisa puhemies

kiljusen esiin nostama huoli on totta mutta suinkaan työhönpaluuta ei pidä rajoittaa siitä syystä että yhteiskunnan tarjoamat muut etuudet voivat heiketä

arvoisa puhemies otin väärään kohtaan tulevan annetaan taiteen

kyse on ennen kaikkea siitä kannustaako suomalainen yhteiskunta tavoittelemaan myös taloudellista menestystä kannattaako ottaa vastaan vaikea ja vastuullinen työ onko järkevää opiskella vielä vähän lisää kasvattaa yritystä ja palkata uusi työntekijä

tämä on erinomainen esitys ja parantaa niin kuin hallitus on linjannut toisaalta työhönpaluuta mutta myöskin työurien jatkamista

on välttämätöntä keskittää bulkkitavara jotta kyetään nopeuttamaan ja kohdentamaan resursseja sinne missä sitä todellisuudessa tarvitaan

edustaja rehula toi perusteltuja näkemyksiä esiin tästä määrärahasiirrosta

jos taloudelliset kannusteet leikataan veroina valtiolle moni tyytyy omia mahdollisuuksiaan vähempään ja tämä potentiaalin hyödyntämättömyys on pois meiltä kaikilta

täytyy kuitenkin tehdä selvä ero valtion eläkerahaston ja varsinaisten rahastoivien eläkejärjestelmien välille

harmaa taloushan on nimenomaan sellainen rikollisuuden muoto joka lähtee hyvin pienestä lähtee vyörymään lumipallon lailla

valtion eläkerahastossa kyse on pikemminkin valtion tilinpidollisesta järjestelystä jonka historia liittyy siihen että hyvinä vuosina valtio on halunnut tehdä siirtoja budjetin ulkopuolelle jotta budjetissa ei olisi ollut liian suuria houkutuksia meille poliitikoille käyttää niitä rahoja niiden kertyessä

kokoomuksen eduskuntaryhmä on vankasti hallituksen kehyspäätöksen takana

kun naapuri teettää töitä pimeästi niin seuraavakin naapuri mielellään haluaa sen tehdä jottei kokisi tilannetta epäoikeudenmukaiseksi

uskomme että tekemällä välttämättömät uudistukset rohkeasti suomi saa vahvemman pohjan jolta ponnistamme uuteen kasvuun

siksi kaikki talousrikollisuus pienikin pimeän työn teettäminen on saatava mahdollisimman tarkasti kontrollin piiriin

arvoisa puhemies

on erinomaista että tämä vastuullinen hallitus tekee juuri noita toimia kuin valtiovarainministeri toi esiin yrittäjyyden kannustamiseksi

vertasin tuota näpistysvarkautta tähän problematiikkaan siksi että rikosoikeuden yleiset opit eivät selvästikään edustaja rajamäelle ole tuttuja

aivan oikea ratkaisu oli alentaa yhteisöveroa prosenttiyksiköllä ja nyt vielä raamisopimuksen myötä puolella prosenttiyksiköllä lisää

kuvitellaan sitten tuon lähikaupan problematiikkaa vaikkapa sen kaupan kassan osalta jos se on helpompi ymmärtää kun puhutaan rahasta

mutta on totta että henkilöyhtiöt eivät pääse osalliseksi tästä kasvukannusteesta kun ne ovat henkilöverotuksen piirissä

jos tuo kassa varastetaan niin eikö sille kaupalle ole kiinnostavampaa se että se kassa tulee takaisin kuin se että henkilö saadaan sitten vaikka julkisesti rangaistuksi sen jälkeen kun tuo varallisuus on kadonnut maasta

meillä on pitkään ollut sellainen periaate yhteisöverotuksessa yrittämisen verotuksessa että verotuksen ei tulisi ratkaista yhtiömuotoa ja siksi verotuksen tulisi olla neutraalia eri yhtiömuotojen välillä

viidessätoista vuodessa myös terveyspalvelujen tarve puolitoistakertaistuu ja sosiaalimenot tuplaantuvat

kyllä minua veronmaksajana kiinnostaa ennen kaikkea se että suomen valtio saa sille kuuluvat varat eikä minua niinkään kiinnosta se että tuo raha kadotetaan entistä syvemmälle kauemmas veroparatiiseihin

ministeri virkkunen on tässäkin oikealla tiellä

jos tätä veroneutraalisuutta halutaan jatkossa lisätä niin onko valtiovarainministeriö valmis etenemään tältä pohjalta vai mikä on se malli

minä en sitä halua

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä budjetin painopisteet on valittu oikein

ja toivottavasti edes eduskunnan herkkähipiäiset eivät pahastu kun verojaoston puheenjohtajana esittelen tämän valtiovarainvaliokunnan mietinnön mutta en aivan ortodoksisesti pitäydy mietinnön sanamuodossa

päämäärämme hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää kuitenkin meiltä kaikilta rohkeutta tehdä yhä uusia päätöksiä kun on niiden aika

kyse on nimittäin valiokunnassa kuullun johtavan veroasiantuntijan mukaan vaikeasti lähestyttävästä periaatteesta lähtien vaikeasta ja varsin erikoista toimialaa käsittelevästä asiasta

arvoisa puhemies

kun kuuntelen edustajien niinistö soini ja eräiden muiden perussuomalaisten keskustan ja vasenryhmän edustajien puheenvuoroja niin tunnen melkoista ylpeyttä kun esitin fortumin hallintoneuvostossa että hallintoneuvosto lakkautetaan ja poliitikot pois päätöksenteosta pörssiyhtiössä

reippaasti yksinkertaistettuna on kyse siitä että merenkulun alalla varustamot voivat valita että yhtiöiden voiton määrän sijasta niitä verotetaan tonniston määrän eli kaluston määrän perusteella